vuoden odottelun jälkeen ollaan tilanteessa että nuorten työttömyys on jatkanut kasvuaan niin että tänä vuonna ennustetaan joka neljännen nuoren olevan vailla työtä työkykyisen ja työhaluisen nuoren

yms kun opas äänestyksen hyväksytystä

arvoisa puhemies

pidempi avustuserä koerus

pöysti pöysti pöysti pöysti

kiinnitän lopuksi vain huomiota yhteen pieneen yksityiskohtaan jossa virasto mielestäni osuu oikeaan kun se puhuu solidiumin tuotoista ja sanoo että rajansa sillä kuinka paljon voidaan tuottotasoa nostaa ja pitää aina miettiä kun valtion olemassa olevaa varallisuutta muutetaan uuteen muotoon onko se uusi mitä tehdään jollain todennäköisyydellä yhtä tuottavaa kuin se vanha on

joudutko pienetkin tasolta

äänestyksessä

kysyn aiotaanko tälle tehdä jotain muutakin kuin vähentää viranomaisten määrää jotka tätä tarkastelua hoitavat

mitä pitempään suomi pysyy mukana sitä isompi lasku

jos etujoukon paras

pöysti pöysti pöysti pyydän seuraavat edustajat

ja nyt olemme tilanteessa jossa hallitus ei ole tuonut vapaaehtoisesti eduskunnan käsittelyyn näin ison mittaluokan asioita joissa tosiasiassa sidotaan myös tulevan eduskunnan tulevien eduskuntien ja hallituksien käsiä

myönnän vielä puheenvuorot edustajille kalliorinne ruohonen lerner vehviläinen kärnä myllykoski kivelä ja tölli ja sen jälkeen puhujalistaan jos ei mitään maata mullistavaa ilmene

äänestyksessä

rustemi

yksintyöskentely on lisääntynyt niin kaupoissa kuin liikennevälineissä

kysymys ei ole siitä haluammeko euron säilyvän vai tuhoutuvan siitä on ihmisillä eri mielipiteitä ja heillä on siihen oikeus

arvoisa puhemies

teen esityksen omaan

edustaja

sokolov seitsemän jaatinen yksi ei ääntä kaksi tyhjää poissa yhdeksäs toista eduskunta

arvoisa puhemies kannatan lämpimästi jos joudun tönäisi pölläsen kymmenellä taakse neljä

kysymys on siitä mitä kaikki tämä

sosialidemokraattien linja on ollut koko tämän rahoituskriisin ajan hyvin selkeä

nyt ajatusta kettusen tuskaksi

sota on kahdeksan ostaja olisi pysyä poissa kaksi kinnusen eduskunta omaksunut miten

yritysten omaa arvoiseen niskanen on kaikkien eteen erotu

meitä suomalaisia on peloteltu sillä että kriisin laukeaminen olisi suomelle kalliiksi viennin heikkenemisen myötä hyvä mutta onko meillä

toivon että tämä varoituksen sana pysyy mielessä kun ajankohtaisia päätöksiä tehdään valtion nykyisen omaisuuden myynnistä ja myös sitten tuottotasojen nostamisesta

virpi ja perustelen tulosvaroitus kun ei ole vastaavaa

olemme tyrmistyneinä saaneet lukea naisten jopa nuorten tyttöjen raiskauksista ja tähän liittyen käsittämättömän lievistä tuomioista

lempiajatusta turusen uskonut kolme eri työtä vasta

sekään mäkisalo

no ehkä ei

puhemies puolestaan muistuttaa minuutin aikarajoituksesta

soiton comin kuusi joan kävisikö kuusi yksi tyhjä poissa kuusi osku torwet wet wetin

pidimme ostaa kettuseos kaksikymmentäkolme

äänestykseen on

lusto ja yhtyvät arvot puhemies tervehdyksen

odotamme että hallitus ryhtyy todellisiin toimiin arjen turvallisuuden parantamiseksi

olemme iloisia siitä että askel askeleelta tämä kanta on mennyt lävitse ja näkyy jopa hallituksen kannanotoissa ei kuitenkaan riittävästi

ei niin etteikö siellä taseen puolella ole uudelleenarvioinnin tarvetta ja jatkuvan arvioinnin tarvetta mutta kannattaa katsoa että emme johda itseämme harhaan

vienti ja ostakaa lius kaksi yhdeksän ei

olkaa hyvä

aselain uudistus turvakotien lisääminen poliisipalvelujen turvaaminen koko maassa työpaikkaturvallisuuden parantaminen sekä lainsäädännön tiukennukset ovat nyt kiireellisiä asioita

sota viisikymmentä ja antikonvu seitsemän eri poissa kaksitoista bsk on omaksunut miten muka se on miniteosta kettusen usko taneli mustonen

kirsti alatalo

pienten johdosta mäntylä lausumaan rsneljä vastaava

titanic on törmännyt jäävuoreen sitä yritetään epätoivoisesti pelastaa

olli kalmari hakkarainen

pidentyy ja ystävystyneet uskomaton eli ei

toisekseen olemme korostaneet että tämä ei ole eurokriisi eikä erityisesti euroon liittyvä asia vaan nämä virheet väärät sijoitukset on tehty useilla eri valuutoilla alkaen yhdysvaltain dollarista ja päätyen islannin kruunuun

jos se olemassa oleva omaisuus tuottaa ja tuottaa aika hyvin niin pitää olla korkea vaade sille kun sitä muutetaan uuteen muotoon että sieltäkin tuottoja tulee edes keskipitkällä aikavälillä

arvoisa puhemies

arvoisa puhuja jotta puhemiehen toimintaa ei saateta puhemiesneuvoston tai perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi toteaisin että kun tämä aikaraja on aika lailla ylitetty niin täällähän on mahdollisuus pyytää sitten uusi puheenvuoro

tässä on nyt sitten listalla edustaja östman edustajat pekkarinen kalmari jalonen lindtman viitanen ja sitten edustaja kärnä ja edustaja mustajärvi

yty ja jakeluun viisitoista yli

äänestyksissä on annettu sonja kaksi jaa ääntä viisikymmentäyksi eri koossa kuusi moskova hyväksynyt mietinnön mukaisen kantaa asiaan jatketaan lausumaehdotuksista äänestämistä

mennään ensi alkuun minuutin alkupuheenvuoroilla

jos suami ajattelisi kylmän viileästi

äänestyksessä

minäkin riennän käyttämään tässä ympäristöministeriön pääluokassa puheenvuoron niin kauan kuin tämä ministeriö on olemassa koska kyllä olin aika yllättynyt kun keskustan vahva talousmies ed

vehviläinen

sotaa kun kahdeksan ja ääntä seitsemäne lipposen eli toisten uskontoon ovat nyt miten muka se on miten työ avusta muster verotus kaksikymmentäviisi ei vasta

tuolloin edustaja reijonen o

ja tulihan sieltä kysymys

se ei voi pelastaa titanikkia mutta se voi pelastaa

nämä linjathan täällä ovat tänäänkin yhtyneet

edustaja pekkarinen haluaa toivottaa ilmeisesti hyvää juhannusta

ydinainesta kettusen viisi

mutta nämä koskevat tietenkin erityisesti etelä euroopan maita myös irlantia ja ovat sitä kautta asioita jotka vaativat meiltäkin kannanottoja

myynti ja edustus erkan uskon

tiilikainen

rinnalla joten aika tulee viisikymmentäviisi viisikymmentäyhdeksän osanottokaudelle

sen sijaan suomi on ryhtynyt cia tuomaan lisää köysiä ympärilleen jotta siitä ei voisi erottaa titanicista mikään muu

eerola

soittaa kuusi kolme ääntä kaksi viisi poissa yksitoista jos kotona vox myytin

äänestys

osaltaan yli kuusi ja kaksikymmentäseitsemän neliötä kohden ja bussi kaksikymmentäkolme osku torro z nyt miten

no menkööt

suurimmat kuprut on tehty keskustan veljespuolueen johdolla irlannissa jossa laskun määrää ei vieläkään tiedetä

la kaksikymmentäkuusi ja viisikymmentäseitsemän kei poissa kuusitoista eduskunta ovat

nyt pitää kyllä tämä minuutti ottaa ihan vakavissaan tai sitten täytyy ryhtyä laskemaan kokonaisaikaa edustajille kuinka paljon on yhteensä puhuttu per henkilö

pidentyä edustaa muster verotus kaksi kuusi erik

muistelen että sdpn puheenjohtaja edustaja rinne sanoi joku päivä sitten niin että työttömyysturva ei ole mikään vuorotteluvapaa ja se on aika hyvin sanottu